esityksessä säädettäisiin siitä että henkilön tietynlainen rikollinen tausta tai muu turvallisuuteen kohdistuva käyttäytyminen estäisi pätevyyskirjan myöntämisen

mielestäni taajamassa luvallisella alueella tulee sallia pienpetojen pyynti elävänä pyytävillä loukuilla

tällä hetkellä erityisesti taajama alueet ovat pienpedoille luontaisia suojelualueita koska alueilla ei saa metsästää eikä siellä ole pienpedoille luontaisia vihollisia

mielestäni pienpetoja pitäisi voida pyytää myös loukulla ja heti tappavilla raudoilla ilman metsästyskorttia silloin kun kyseessä on pyytäjänä metsästysoikeuden haltija eli maanomistaja tai metsästysoikeuden vuokrannut henkilö

esityksestä annetuissa lausunnoissa pätevyyskirjan voimassaoloajan lyhentämistä viiteen vuoteen pidettiin tarpeettomana eikä sillä arveltu saavutettavan esitettyjä hyötyjä

molemmissa edellä mainitsemissani tapauksissa loukkuun pyydetyt pienpedot kuljetettaisiin tarvittaessa taajaman ulkopuolelle missä ne eläinsuojelulain mukaisesti lopetettaisiin mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti lopetukseen soveltuvalla menetelmällä ja tekniikalla

tärkeämpää olisikin tiedonkulun varmistaminen viranomaisten välillä ja mahdollisuus tarvittaessa peruuttaa pätevyyskirja jos siihen on syytä

tämän toimenpiteen ammattitaitoinen metsästäjä hallitsee

pidän tärkeänä että räjäytystyötä tekevillä ja räjäytysaineiden kanssa tekemisissä olevilla henkilöillä on työn turvalliseen tekemiseen tarvittava ajantasainen koulutus ja ammattitaito

yhtenä ongelmana on myös se että vaikka työntekijät muistavat kypärän ja silmäsuojat hyvin niin ei huomioida vaarallista ympäristöä

keskustelu päättyi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista sija voimistelusta erotetaan siinä ehditään vielä terveysvaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on

keskustelu keskustelu on päättynyt

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljästoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan keskustelua keskustelu on päättynyt

tiedän että sivistysvaliokunta pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että mitenkä panna pöydälle kymmenes helmikuuta pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään piti tapanaan pyöräili kymmenes helmikuuta pidettävään päässyt

eduskunnan seuraavaan täysistuntoon keskiviikkona kymmenes helmikuuta kello neljätoista

kätevä käsistä tältä

tänä iltana on puhuttu hyvinkin vakavasta asiasta enkä niitä asioita enää tässä puheessani toista

näitä kaikkia ei muutos koskisi vaan niitä rakennuksia joissa käytetään energiaa rakennuksen tilojen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto olosuhteiden ylläpitämiseen

arvoisa rouva puhemies

ehdotuksesta tulee kustannuksia ja se vain lisää normeja joita tämä hallitus on lupautunut päinvastoin purkamaan

tämä lakiesitys on todennäköisesti ihan tarpeellinen mutta ajattelen tätä asiaa entisen valvojan kannalta

elikkä jos on olemassa laki jota ei ole sanktioitu ja johonka ei ole säädetty tiettyjä valvojia ja niitä valvojia ei ole riittävästi niin onko sillä lakimuutoksella tai yleensäkään lailla kovin paljon merkitystä

tällä hetkellä hieno ele on pyöräilykypärän käyttö polkupyörällä ajaessa ja heijastimen käyttö jalankulkijana hämärän ja pimeän aikana

arvoisa rouva puhemies

tämä muutos estäisi haitallisten lähipäästöjen kannalta huonojen polttoaineiden markkinoilletuloa

samalla se lisää sitä että lain yleisen tavoitteen mukaisesti ympäristöominaisuuksiltaan samankaltaisia polttoaineita kohdellaan verotuksessa yhdenmukaisesti

arvoisa rouva puhemies

hyväksytty piti panna verolle viides helmikuuta kaks toto kuusitoista pidettävä

eduskunnan seuraava täysistunto perjantaina viides helmikuuta kaksituhattakuusitoista kello kolmetoista

vitos

arvoisa rouva puhemies

tavoitteeseen pyritään ennen kaikkea ehkäisemällä nuorten tupakoinnin aloittamista ja tukemalla tupakoinnin lopettamista

nämä kaikki ovat erittäin hyviä tavoitteita ja niiden toteutumiseksi on vielä paljon tekemistä kuten olemme tänäänkin kuulleet

se mikä on erinomainen asia on että valtaosa nuoristamme on tupakoimattomia

arvoisa rouva puhemies

uudessa huvive nedirektiivissä säädetään kuten aiemmissakin direktiiveissä huviveneiden ja vesiskoottereiden sekä niihin liittyvien varusteiden ja moottoreiden vaatimusten mukaisuudesta vaatimusten mukaisuuden arvioinnista ja ilmoitetuista laitoksista jotka arvioivat tuotteiden vaatimusten mukaisuutta

tässä direktiivissä näitä säännöksiä on tarkistettu ja tuotteisiin liittyvät vaatimukset on saatettu vastaamaan nykyisen tekniikan kehitystä ja uusia ympäristö ja turvallisuusvaatimuksia

erona esityksessä nykytilaan verrattuna on että uuteen lakiin otettaisiin mukaan myös toiminnanharjoittajien ja yksityisten maahantuojien velvollisuuksia koskevat säännökset

uusi laki mahdollistaisi paremmin venetuotteiden innovatiivisen ja aktiivisen kehittämisen eikä vaikuttaisi vanhojen historiallisten veneiden määritelmään

liikenteen turvallisuusvirastolle trafille säädettäisiin valtuudet antaa tarkempia määräyksiä tuotteille asetettavista teknisistä vaatimuksista ja vaatimusten mukaisuuden arvioinnista

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista

tämän vähentämiseksi tulisi panostaa voimakkaammin vaikka edustaja löfström oli edellisessä puheessa vähän eri mieltä ymmärrettävistä syistä

nämä säännökset koskisivat huvivenedirektiivin edellyttämällä tavalla huviveneiden lisäksi vesiskoottereita tiettyjä varusteita sekä huviveneiden ja vesiskoottereiden moottoreita

arvoisa rouva puhemies

maahantuonnin aikarajan noudattamista valvottaisiin kuitenkin nykyisin resurssein muun valvonnan yhteydessä samalla tavalla kuin alkoholijuomien osalta

tämä uusi venetekninen sääntely antaa kotimaiselle veneteollisuudelle hyvät mahdollisuudet tasavertaiseen kilpailuun eurooppalaisten venevalmistajien kanssa

etan ulkopuolelta tapahtuvalle maahantuonnille esitetyn aikarajan seurauksena tupakkatuotteita ei saisi hakea venäjältä yhtä usein kuin nykyisin mikä luultavasti johtaisi laittoman kaupan vähenemiseen mutta salakuljetuksen lisääntymiseen

kuten esityksen tekstissä mainitaan niin lakiesityksen johdosta pienten venevalmistusyritysten kilpailukyky voi heiketä jonkin verran koska pienet yritykset eivät voi kilpailla tyyppihyväksyntäkustannusten jakaantumisella tuotannon mittakaavaetuun nähden

ajallisia tuontirajoituksia ei mielestäni kannata lähteä säätämään koska niitä on todella vaikea valvoa eikä rajanylityspaikoilla ole tällä hetkellä siihen mahdollisuuksia eikä resursseja

lakimuutoksen jälkeen veneiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden kokonaiskysyntä voi hintojen mahdollisen nousun johdosta myös laskea entisestään

jos esimerkiksi rajanylityspaikalla on rajanylittäjiä kymmenessä jonossa autoineen ja tullimiehiä vähimmillään kolme niin jokainen voi ymmärtää että valvonta ei ole kovin tehokasta ja vaikka se olisi tehokasta niin tämä laki ei ole kovin uskottava

joka tapauksessa tämä hallituksen esitys on kokonaisuudessaan ja pitkällä aikavälillä tarkasteltuna suomalaisen venevalmistajan ja suomalaisen veneilijän etu

ce merkintä on edelleen vakuus siitä että tuote vastaa vaatimuksia ja antaa ainakin olettaman turvallisuudesta

vesistömatkailukausi on suomessa lyhyt ja veneilykauden aikana onkin pyrittävä ottamaan kaikki mahdollinen irti unohtamatta ympärivuotisuuden kehittämistä

tätä kehitystä ei ole kuitenkaan ollut näkyvissä ainakaan sisävesillä

arvoisa rouva puhemies

sen moni unohtaa

vanhempien olisi omalla käyttäytymisellään ja esimerkillään varmistettava että oikea asenne ja turvallinen veneilykulttuuri muun muassa pelastusliivien käyttö siirtyvät eteenpäin lapsille

ne voivat myös toimia muutosvoimana eli samaan aikaan uudistamme ja pyrimme rakenteellisten uudistusten kautta turvaamaan sen ytimen eli koulutuksen ja tutkimuksen laadun

pikemminkin ensisijainen uhka on se että muutosta ei saada aikaan ja emme pysy ajan hermolla eli emme onnistu uudistamaan koulutusjärjestelmäämme

sisävesiliikenne strategisena kehityskohteena tukee maakuntien aluekehitystä luomalla muun muassa uusia matkailuyrityksiä yksityisiä investointeja ja työpaikkoja yksityiselle sektorille

valtiontalouden tasapainottamiseksi toteutettavat menosäästöt yhdessä yleisten laadun vaikuttavuuden ja tehokkuuden vahvistamistarpeiden kanssa edellyttävät kouluverkon kehittämistä sekä muita yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa toteutettavia merkittäviä rakenteiden ja toimintatapojen uudistuksia

vesistöt ovat elementtinä vielä liian vähälle jäänyt kehityskohde

pidän ihmeellisenä että esimerkiksi pielisellä ei vesistömatkailun arvoa vielä ymmärretä

lähivuodet ovat korkeakoulujemme uudistumisen ja suomen osaamistason kannalta niin merkittäviä että on mahdollista puhua peruskoulu uudistukseen verrattavasta reformijaksosta

keskustelu päättyi

korkeakoulujen on profiloiduttava selkeytettävä ja tiivistettävä yhteistyötä ja työnjakoa niin keskenään kuin myös tutkimuslaitosten kanssa opetuksessa tutkimuksessa tukipalveluissa rakenteissa ja infrastruktuureissa sekä kansainvälisessä yhteistyössä

samalla mahdollistetaan eri tahojen osaamisen kokoaminen kilpailukykyisiksi keskittymiksi tutkimustoiminnan ripeä kaupallistaminen sekä edistetään tutkimusrahoituksen ja investointien saamista suomeen

ajankohtaisia uudistuksia on tarpeen suunnitella korkeakoulusektorien välisessä yhteistyössä riittävän ala ja aluekohtaisen koulutustarjonnan turvaamiseksi

kilpailu tutkimuksen laadulla on kiristynyt eivätkä kotimaiset voimavarat riitä kansainvälisen tason saavuttamiseen kaikilla aloilla

yliopistoissa kuten muissakin oppilaitoksissa henkilökuntaan kohdistuvat leikkaukset vähentävät kapasiteettia tehdä laadukasta ja tuloksellista työtä

korkeakoulujen toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen kannalta on nyt välttämätöntä keskittää voimavaroja harvempiin vaikuttavampiin ja taloudelliselta kantokyvyltään nykyistä vahvempiin toiminnallisiin yksiköihin

menosäästöjen kohdentamisessa ja toimenpiteiden kohdistumisessa korkeakoulujen on huolehdittava ettei opetusta ja tutkimusta heikennetä

korkeakouluissa on paljon kehitettävää

kehitystyö ei synny ilman henkilöstöä

nyt tarvitaan koulutus ja tiedepoliittisen strategian oikeaa jalkauttamista mikäli sellainen on oppilaitoksissa tehty

nyt olen onneksi ilokseni nähnyt tänä kesänä että asfaltin hinta ja pien hinta on erittäin halpaa ollut ja tien kunnossapitoon on tullut rahaa

joo voi olla että edellisellä kaudella leikkasitte tierahoja niin paljon ettei saatu uutta tietä mutta tämä hallitus on oikealla asialla ja nyt mennään oikeaan suuntaan

arvoisa rouva puhemies

tähän edellisen edustajan puheeseen on hyvä tarttua siinä mielessä että myös minä olisin lähettämässä kehitysyhteistyörahoja sinne kriisipesäkkeiden lähelle

tällöin nämä maahanmuuttajaehdokkaat pysyisivät mahdollisesti siellä leirillä eivätkä lähtisi matkustamaan kohti pohjoista tanskan ja ruotsin kautta tänne suomeen

mutta arvoisa puheenjohtaja haluaisin edustaja salolaiselta pienen tarkennuksen tästä kun hän kertoi että ruotsi on hakeutumassa naton jäseneksi

toivoisin myös puolustusministerin kuulevan

kiitoksia

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen tavoitteena on ajanmukaistaa eun yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö vastaamaan niitä muutoksia joita lain säätämisen jälkeen on tapahtunut unionin ja kansallisessa lainsäädännössä ja kalastuksessa yleisesti

uudistuksella pyritään varmistamaan eun yhteisen kalastuspolitiikan tehokas kansallinen täytäntöönpano sekä turvaamaan kalakantojen kestävä ja taloudellisesti kannattava käyttö nykyistä paremmin

esityksen mukaan kaupalliselle kalastukselle ehdotetulla lailla on taloudellisia vaikutuksia erityisesti tavoitteena olevan alan kannattavuuden paranemisen kautta sekä toimijakohtaisten kiintiöiden käyttömaksujen ja toimijakohtaisia kiintiöitä koskevien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä määrättävien rikkomusmaksujen muodossa

samalla kaupallisten kalastajien siirtyminen osa aikaisiksi tai muuten jättämällä kalastus taloudessa pienempään rooliin on lisääntynyt

kalastusoikeus kuuluu ensisijaisesti vesialueen omistajalle